arvoisa puhemies

näkisin että se on mitä ilmeisimmin aluepolitiikkaa mutta erikoisuus onkin siinä että maksatetaan helsinkiläisillä kotitalouksilla tämä hallituksen aluepoliittinen vihreä verouudistus

tiusanen ihmetteli että missä on esittelevä ministeri

uskomattomintahan tässä energiaverotuspäätöksessä on ollut se että valtiovarainministeri on tehnyt tämän esityksen ilmeisesti aivan yksin koska meidän energiaministerimme ei kertomansa mukaan ollut siinä vaiheessa lainkaan mukana eikä ole sen takia voinut tähän vaikuttaa

luulisi nyt että vihreillä olisi ollut tähänkin paljon sanottavaa

ja nyt minä voin perussuomalaisten ryhmälle kertoa että olkaa ylpeitä teidän edustajanne ville vähämäki on kehittänyt tämmöisen kuin teknologian kehityksen ennakointimallin jolla olemme pystyneet tunnistamaan niitä teknologioita jotka ovat vasta nousemassa joihin kannattaisi investoida kannattaisi mahdollistaa niistä sitä uutta hyvinvoinnin kasvualustaa suomelle työtä

eli täällä on hyvin tärkeitä ja suorastaan radikaaleja ratkaisuja tähän meidän tämän päivän vähän jähmettyneeseen tilanteeseen

jos johtaja tienaa satoja kertoja enemmän kuin työntekijä ja siihen päälle vielä tulevat bonukset ja erilaiset eläke edut niin kyllä se koettelee ihmisten ymmärrystä ja varsinkin nytten kun suomessa eletään hyvin vaikeita aikoja taloudellisesti

tai jos on isossa globaalissa yrityksessä jossa valtio on omistajana tehty irtisanomisia ja samalla sitten hallituksen palkkioita meinataan korottaa niin kyllä se murtaa sitä yhteisymmärrystä mitä tarvitaan täällä suomessa ja mihin tämä suomalainen menestystarina on tähän mennessä rakentunut

arvoisa puhemies

kyllä minä lähtisin siitä että jos me ryhdymme tätä ruotsin kielen tehoa suomessa kasvattamaan niin me lähdemme tekemään niin että edes ala asteella saisi valita ruotsin a lisäkielen vaikka ryhmäkoot eivät täyttyisikään jos ei tule tarpeeksi esimerkisiaalisen lukioita vi simone lo ja pitkää

toivoisin että todellakin me kiinnittäisimme enemmän huomiota siihen että ruotsinkieliset saavat omalla kielellään palvelut ja että kannustetaan suomalaisia myös opiskelemaan ruotsia jotta saadaan tämä kaksikielisyys ihan aidoksi asiaksi suomessa

arvoisa puhemies

minkä takia näitä välineitä ei ole sitten käytetty

arvoisa puhemies

sähkö ja energia ovat elinehto täällä pohjolassa

fortumin sähköjohdon päässä on yli puoli miljoonaa yritystä ja kotia

nyt valtion enemmistöomistama yritys esittää myyvänsä sähkön siirron

arvoisa ministeri miten aiotte varmistaa että mainitut myyntiaikeet eivät koidu kuluttajien suomalaisten veronmaksajien vahingoksi sähkön hinnan korotuksen muodossa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nimittäin moni asia tietenkin suomessa kaipaa korjausta mutta meidän täytyy katsoa myöskin näitä globaaleita haasteita ja sitä inhimillistä kärsimystä

minä uskon että me suomalaiset haluamme olla mukana ratkaisemassa näitä kriisejä ja olla vaikuttamassa siihen että näistä maailmaa vaivaavista ilkeistä ongelmista päästään eroon ja löydetään niitä ratkaisuja ulos siitä niin että ihmisillä on mahdollisuus saada puhdasta vettä ihmisillä on mahdollisuus rakentaa elämäänsä ihmiset saavat koulutusta ja lapsikuolleisuus painetaan mahdollisimman matalaksi ja synnytetään sitä hyvinvointia

myös mielenterveyskuntoutu jien asunto olojen järjestäminen vaatii kiireellisiä toimenpiteitä

asuntopolitiikan kärjistyminen kulminoituu nimenomaan siihen ettei meillä ole tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskusalueilla ja erityisesti helsingin seudulla

me puhumme täällä paljon ilmastonmuutoksen estämisestä ja uusista energiapoliittisista ratkaisuista mutta myös nämä teot mitä me yritämme tämän kehitysyhteistyön kautta tehdä ovat tärkeitä ja muuttavat maailmaa toivottavasti parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

maanmittauslaitoksen kartta aineistot avautuivat kaikkien kansalaisten saataville

suomessa pitää jakaa ilmaiseksi julkisen sektorin keräämää tietoa kansalaisten ja yritysten käyttöön mikäli suomi halutaan nostaa uudelleen tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen

kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus rajoittaa työvoiman liikkuvuutta ja heikentää suomen talouden kasvua

on toivottavaa että tämänkaltaisten tulevaisuuteen pohjautuvien toimenpiteiden ympärille kehittyy uusia keksintöjä yritystoimintaa ja ihmisten elämää helpottavia palveluita

edustaja niikko kyse on humaanisuudesta kyse on siitä että me kannamme vastuuta tässä maailmassa mutta myöskin siitä että useat kriisit eivät ole vain paikallisia vaan ne ovat hyvin pian myös globaaleja ja sen takia on pyrittävä siihen että me muutamme rakenteita pyrimme siihen että demokratia juurtuu sille alueelle ihmisoikeuksia kunnioitetaan talouskasvu pääsee alkuun ja siellä ovat oikeusjärjestelmät voimissaan

työmarkkinaneuvottelujen ja kehysriihen yhteydessä tulisi antaa suuntaviivat laajapohjaisen yksityisen sektorin mahdollisuudet huomioivan historiallisen kompro missin saavuttamiseksi asuntotuotannon erityisesti kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotannon elvyttämiseksi

arvoisa puhemies

uusi laki siis esittää lukukausimaksujen perimisen mahdollisuutta eun ulkopuolisten alueiden opiskelijoilta

pääkaupunkiseudulla työvoimatarve erityisesti palvelu ja hoiva alalla jatkaa kasvuaan

olisin kysynyt ministeriltä

minä uskon että myös te jaatte tämän näkemyksen

minkälaisia mahdollisuuksia on kehittää apurahoja tai stipendijärjestelmiä esimerkiksi kehitysavun puitteissa jotta suomeen ja suomalaisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin tulee edelleenkin lahjakkaita eun ulkopuolisten alueiden opiskelijoita

sosialidemokraatit haluavat että työn ja perheen voi yhdistää mutkattomasti ja rahaa jää myös elämiseen eikä vain seinien maksamiseen

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä näinä taloudellisesti vaikeina aikoina ja kun suomen talous on rakennemuutoksessa investoida juuri tutkimukseen ja tuotekehitykseen jotta löydetään sitä uuden kasvun mahdollisuutta

näitä harkitessa on muistettava että helpotukset voivat mennä sijoitta jien taskuun ja vuokrat pysyvät niin korkealla että nuorilla ei ole varaa asua pääkaupunkiseudulla

valtion tukeman kohtuuhintaisen vuokra asuntokannan säilyttämiseen käyttöön ja kehittämiseen sekä uusien ara vuokra asuntojen aso asuntojen ja erityisryhmien asuntojen rahoittamiseen

no se ei ihan liity tähän mutta on hyvin tärkeätä että nämä meidän ympäristönormit ja työehtosäädökset saadaan globaaleiksi koska se merkitsee suomen taloudelle parempaa kilpailukykyä globaalisti kun kaikki noudatamme näitä samoja ehtoja

me sosialidemokraatit asetamme toivomme uusiin toimijoihin kuten valtion omistamaan kruunuasuntoihin sekä aidosti yleishyödyllisiin voittoa tavoittelemattomiin toimijoihin

arvoisa puhemies

tulevaisuusvaliokunta on julkaissut myös selvityksen joukkoistamisen mahdollisuuksista eli kuinka voidaan parantaa ihmisten osallistumista netin kautta päätöksentekoon ja saada ihmisten tieto ja osaaminen ja kokemus päätöksenteon tueksi

asunto ongelman vakavuuden takia aika on nyt kypsä uudelle aloitteelle laajan asuntopoliittisen yhteisymmärryksen konsensuksen saavuttamiseksi

arvoisa puhemies

nyt eletään vaikeita aikoja ja on todella hyvä että me emme elä zyskowiczin kaipailemassa hyväntekeväisyysyhteiskunnassa vaan me todella elämme hyvinvointiyhteiskunnassa ja nämä varat kerätään joilla voidaan sitten ylläpitää tulonsiirtoja ja palveluita progressiivisen verotuksen kautta

mutta kun tuomio on kärsitty on suuri haaste kuinka tuomittu sitten siirtyy onnistuneesti takaisin vapauteen ja niin ettei hän uusi sitä rikosta vaan saa uuden alun elämälleen

sen takia olisikin syytä miettiä juuri laajan veropohjan merkitystä jotta se paine niihin korotuksiin ei tulisi tähän palkkatyöhön tai muuhun vastaavaan mikä kiristää ihan kohtuuttomasti tietenkin ihmisten elämää ja kun muutenkin on hyvin tiukkaa

se että me keskustelemme täällä jatkuvasti tästä verotuksesta ja sen oikeudenmukaisuudesta on tietyllä on tavalla hankalaa koska nythän meidän täytyisi tämäkin aika keskustella siitä kuinka me luomme sitä talouskasvua jotta meillä on mahdollisuus lopettaa tämä valtion velanotto ja meillä olisi jopa mahdollisuus laskea tätä verotusta niiltä ihmisiltä jotka käyvät palkkatyössä

olen samaa mieltä täällä esitettyjen puheenvuorojen kanssa siitä että seksuaalirikollisten kohdalla pitää olla hyvin tarkka siitä että he todella suostuvat lääkehoitoon ja muihin terapiamuotoihin mitkä voivat edesauttaa sitä että he eivät missään tapauksessa tämmöisessä valvotussa koevapaudessa sitten uusi näitä rikoksiaan

hyvä että nyt kiinnitetään huomiota lapsen varhaisiin vuosiin sillä ne todellakin merkitsevät suunnan lapsen myöhemmälle kehitykselle jopa työelämään saakka

kansainvälisesti varhaiskasvatus määritellään tavoitteelliseksi pedagogiseksi toiminnaksi ja lapsen elämässä näitä pedagogisia tilanteita tulee eteen niin yhteisöllisessä arjessa kuin sitten ihan näissä toimintatuokioissa

nimittäin on hyvin hyvin tärkeätä että juuri nämä seksuaalirikollisten uusimistapaukset jäävät hyvin hyvin vähäisiksi

opetushallitus saa velvoitteen tehdä valtakunnallisen suunnitelman tästä varhaiskasvatuksesta mutta tämä lakiesitys ei kuitenkaan sitten velvoita mitenkään että päivähoidon järjestäjä siellä kunnassa tekisi paikallisen suunnitelman tämän valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan

arvoisa puhemies

tällöin sivistys ja kulttuuri ovat vahvimmat kompassit tässä muutoksessa

miten aiotaan tätä kehittää

ja sitten on niin kuin tässä salikeskustelussakin noussut esille se kuka antaa ja millä koulutuksella annetaan varhaiskasvatusta siellä päivähoidon piirissä

se on tietenkin hyvä selkeyttää jotta voimme sitten muun muassa kehittää sitä päiväkodissa lastentarhanopettajan tehtävässä tapahtuvaa työtä ja siihen johtavaa koulutusta

arvoisa puhemies

kun kuuntelee tätä keskustelua niin täytyy todeta että siirtolaisuutta on aina ollut ja se on ollut maahanmuuttoa ja se on ollut maastamuuttoa ja eurooppa

onko mietitty voidaanko ruveta kehittämään nytten kun tulee uudenlainen laki uudenlainen varhaiskasvatus myöskin sitä koulutusta joka antaa kelpoisuuden sitten päiväkodeissa tarjota tätä toimintaa

pääsääntö tässä on ollut se että jos työtä on tarjolla niin kuin täällä eussa nyt on ollut tarjolla ja on ollut hyvä aika niin silloin syntyy muuttoliikettä tänne eun alueelle

kysyisin ministeri arhinmäeltä

miten hallitus valvoo ettei apurahojen jaossa tapahdu ikäsyrjintää ja että kaikkia kirjailijoita kohdellaan yhdenvertaisesti

tutkimusten perusteella aina kun on kiristetty maahanmuuttoa on seurauksena ollut että turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi ja on syntynyt laittoman maahanmuuton markkinat eli rikollinen toiminta on lisääntynyt

on hyvä asia että saadaan nyt eussa yhteisiä linjauksia mutta täytyy ymmärtää se perussyy minkä takia tämä muuttoliike on syntynyt ja ankkurilapset joita on lähetetty

nämä ovat aika vaikeita kysymyksiä miten sitä rahoitusta joka tietyllä tavalla suppenee ohjataan sitten näihin kokeiluihin ja tämmöisen pitkäaikaisen toiminnan tukemiseen

tutkimuksen kohdalla on törmätty siihen että toimintaa pitää arvioida mutta jos nämä mittarit ovat heikkoja niin ne mittaavat asioita joilla ei ole välttämättä yhteyttä siihen toiminnan tuloksellisuuteen

ne ovat vain helppo tapa mitata toimintaa

arvoisa puhemies

suomella on edelläkävijyyttä tässä arktisessa osaamisessa ja toisin kuin edustaja donner tuossa aikaisemmin oli hiukkasen pessimistinen ja esitti kritiikkiä niin näen että meidän suomalaisten olisi oltava entistä itsetuntoisempia tässä arktisessa osaamisessa niin että meidän osaamisemme ja edelläkävijyytemme ymmärretään myös muualla kuin ihan vain täällä pääkaupunkiseudulla

näitä ongelmia missä me nyt elämme taloudessa ei todellakaan selätetä pelkäämällä

arvoisa puhemies

meillä on semmoista teknologiaa meillä on semmoista insinööritaitoa jolla me pystymme ottamaan ja hyödyntämään näitä alueita sillä tavalla että ympäristö ei vaarannu turhaan

toinen asia mistä lehdissä olemme saaneet lukea on se että euroopan alueella investoinnit uusiutuvaan energiaan eivät olekaan ehkä ihan toteutuneet suunnitelmallisesti